sanoin tarkalleen ottaen niin että suomi on metsäenergiassa aivan ylivertainen ja päihittää saksan mennen tullen eli juuri päinvastoin kuin edellä tulkitsitte minun sanoneen

arvoisa puhemies

ja näissä eduskuntakeskusteluissahan on se hyvä puoli että kun nämä kaikki kirjataan talteen niin voidaan pöytäkirjoista myöhemmin tarkistaa mitä olen sanonut

jaoston puheenjohtaja edustaja skinnari omassa puheenvuorossaan kiinnitti aiheellisesti huomiota niihin leikkauksiin joita ollaan tekemässä osaamiseen ja innovaatioihin

ja kun meillä samaan aikaan kuitenkin valtion budjetissa on jokunen muukin rahan käyttökohde niin tämä painopiste että tässä tilanteessa säästetään osaamisesta ja innovaatioista tuntuu aika hankalalta

itse toivonkin että on siellä pääministeri stubbin kaavailemassa seuraavassa hallituksessa keitä tahansa niin ainakaan tätä osaamisesta ja innovaatioista säästämistä ei jatketa vaan pikemminkin pyritään hakemaan keinoja satsata siihen lisää

haluan aloittaa toteamalla että vaikka eduskunnassa on usein tapana väitellä ja vähän välillä haastaa riitaakin niin minusta merkillepantavaa tähänastisessa keskustelussa on se miten monesta asiasta olemme todella samaa mieltä

otan ihan esimerkiksi perussuomalaisen eduskuntaryhmän edustaja lindströmin puheenvuoron josta ei löytynyt ainuttakaan asiaa josta olisin voinut olla eri mieltä

toinen asia johon haluan alkuun kiinnittää huomiota on se että olipa itse hallituspuolueen edustaja tai oppositiopuolueen edustaja tai on tuolla lehterillä istumassa oman puolueen ministeri tai toisen puolueen ministeri niin eduskunnan oikeus erottamaton oikeus on saada valtioneuvoston edustajilta vastauksia kysymyksiinsä

vaikka asuntopolitiikasta vastaava ministeri kiuru kuvaa erittäin hyvin asuntopolitiikan haasteita hän tuo esiin sen että nykymeno ei voi jatkua niin ministerin tehtävä on esittää ratkaisuja ja toimenpiteitä joilla niihin ongelmiin voidaan puuttua

mutta arvoisa puhemies itse asiassa yritin jo vastauspuheenvuorossani palata ekosysteemipalveluihin ja tähän isoon kysymykseen ympäristön ja talouden yhteydestä mutta sitten aika pääsi loppumaan kesken

ilahduttavan monissa kunnissa ilahduttavan monissa yrityksissä on kehitetty ympäristötilinpitoa eli on pohdittu sitä mitä ympäristö merkitsee taloudellisesti ja pyritty kartoittamaan minkälaisia satsauksia tehdään ympäristöalalla

kuitenkin meille eduskunnassa päätöksentekijöinä olisi ensiarvoisen tärkeää saada tietää kootusti kuinka paljon valtio satsaa ympäristöasioihin ja myös minkälaisia kustannuksia aiheutuu siitä jos ympäristönsuojelua laiminlyödään

sinänsähän myös valtion tasolla ympäristötilinpitoa pidetään mutta se kulkee täysin eri latuja budjettikirjan kanssa

toinen vaihtoehto joka kytkeytyy ympäristöministeriössä valmisteltavana olevaan ilmastolakiin on ehkä konkretisoida päästöbudjetteihin eli vastaavalla tavalla kuin meillä on valtion euromääräiselle taloudelle budjetti myös sille ympäristötaloudellekin jonka päästötavoitteet rajaavat meille voitaisiin asettaa budjetteja ja esittää se budjettimuodossa

itse toivon että tulevissa budjettikäsittelyissä tätä meidän euromääräistä tilinpitoamme täydentämässä olisi myös kattavampi ympäristötilinpito

tiedän että hieman nyt käytän väärin puheenvuoroani koska tämä asia kuuluu enemmän valtiovarainministeriölle kuin ympäristöministeriölle mutta koska se kytkeytyy niin olennaisesti ympäristöministeriön hallinnonalaan niin haluan sen näkemyksen tässä

nosto timo heinonen

pulmanahan tässä meillä on niin kuin ministeritkin ovat todenneet että suoraan väestönkasvuun puuttuvat ja sitä rajoittavat toimenpiteet usein kääntyvät itseään vastaan

sen sijaan meillä on käytössä kehitysyhteistyön keinovalikoimassa monia tehokkaiksi todettuja tapoja jotka parantavat inhimillistä kehitystä parantavat ihmisoikeuksia ja johtavat lopulta väestönkasvun hidastumiseen

kun suomella on ollut kansainvälisestikin ottaen aika merkittävä rooli nimenomaan perhesuunnitteluhankkeiden edistämisessä onko tämä sellainen osio kehitysyhteistyötä jonka roolia voitaisiin tulevaisuudessa kasvattaa

arvoisa puhemies

tässä salissa on kannettu yli puoluerajojen paljon huolta kivihiilen käytön lisääntymisestä nytkin tässä keskustelussa ainakin edustajat pirttilahti hemmilä ja pekkarinen

syyt löytyvät pääsääntöisesti ihan muualta kuin kansallisista päätöksistä mutta kansallisilla päätöksillä tähän tilanteeseen voidaan puuttua ja budjettiin näistä kansallisista päätöksistä liittyy ainakin kaksi

ensimmäinen koskee polttoaineiden veroja eli sitä että voidaan painottaa päästöjä ja toisaalta muuttaa sähkön ja lämmön yhteistuotannon kohtelua niin että saadaan suosittua vähäpäästöisiä polttoaineita runsaspäästöisten polttoaineiden kustannuksella

toinen elementti koskee metsähakkeen tuen hienosäätämistä niin että se kannustaa metsähakkeen käyttöön myös nykyisen kaltaisissa olosuhteissa jolloin päästöoikeuden hinta on hyvin alamaissa

arvoisa puhemies

kohtuuhintaista asumista voidaan edistää myös karsimalla turhia ja vanhentuneita rakentamista ohjaavia normeja ja näistä jos kaksi esimerkkiä mainitsen

ensimmäinen on väestönsuojat jotka on aika lailla ylimitoitettu tolkullisiin kuviteltavissa oleviin tarpeisiin ja toinen koskee autopaikkoja

on ilman muuta monia asuintaloja joissa autopaikkoja tarvitaan nykyisen kaltaisia määriä mutta sitten meillä on erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla sellaisia asuinalueita joilla vastaavia autopaikkamääriä ei tarvita

kommentoisin tähän asti käytyä keskustelua pääosin kolmesta näkökulmasta ensinnäkin energian kulutustavoitteen ja energiatehokkuuden näkökulmasta sitten uusiutuvia energialähteitä käsittelisin hieman ja lopuksi pohdiskelisin hieman nyt tämän hyväksytyn strategian ja edessä olevan ilmastopolitiikan kytköstä taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen

ja kun julkisuudessa on viljelty kovinkin suuria kulutuslukuja niin useimmiten siellä on taustalla ollut energiateollisuus jonka intressissä on myydä mahdollisimman paljon sähköä

järkevä rationaalinen politiikan teko ei voi perustua pelkästään näitten etujärjestöjen omiin intresseihin vaan laajempaan yhteiskunnan edun arviointiin

jos mietitään viimeaikaisia uutisia metsäteollisuuden suunnalta ne ovat pääosin olleet sellaisia jotka vähentävät sähkönkulutusta tulevaisuudessa

meillä ei ole näköpiirissä sellaisia teollisuuden investointeja jotka merkittävästi kasvattaisivat sähkönkulutustamme likimainkaan lähelle näitä energiateollisuuden esittämiä lukuja

samoin riippumattomat tutkimuslaitokset ovat arvioineet että metsäteollisuuden tuotanto ei tule kasvamaan niin merkittävästi että sähkönkulutus tästä nykyisestä huomattavasti lisääntyisi

kangas esitti että saatamme nyt olla tällä strategialla säästämässä itsemme hengiltä

uskon että tässä on perustavanlaatuinen väärinymmärrys siitä mitä energiatehokkuus oikeastaan tarkoittaa

kaikki selvitykset osoittavat että energiatehokkuudessa on huomattava liiketaloudellisesti kannattava potentiaali edelleen suomessa mukaan lukien teollisuudessa

meillä on jopa teollisuudessa vielä jäljellä sellaisia energiatehokkuusinvestointeja joiden takaisinmaksu voi olla lyhimmillään alle puoli vuotta

satonen esitti että aina kun tuulimylly pyörii niin suomalainen maksaa

häneltä jäi ehkä huomaamatta se että vaikka tuulivoima on investointina kallis eli se on hyvin pääomaintensiivinen energiamuoto niin käyttökustannuksiltaan tuulivoima on kaikkein edullisimpia energiantuotantomuotoja siitä yksinkertaisesta syystä että tuulivoiman polttoaine on ilmainen eli tuuli

eli tuulivoiman käytön lisääminen on itse asiassa myös meidän teollisuutemme kilpailukyvyn ja kotitalouksien sähkölaskun kannalta hyvinkin järkevää ja kannattavaa

on myös syytä muistaa että vaikka tuulivoima ei ole enää aivan tuoretta teknologiaa sitä on sovellettu jo kolmisenkymmentä vuotta nykymuodossaan niin se on edelleen oppimiskäyrässä siinä vaiheessa että voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia teknologian tehokkuudessa

samoin tuulivoimatuotannossa voidaan päästä skaalaetuihin

yksi ydinvoimala on yksi iso reaktori joka rakennetaan kerran ja on aika ainutlaatuinen tapaus

yksikkökustannukset alenevat

arvoisa puhemies

niitä maksetaan sen takia että fossiilisten polttoaineiden tuotannon aiheuttamia ulkoiskustannuksia ei ole sisällytetty täysimääräisesti energian hintoihin

sinä päivänä kun kivihiilen käytössä öljyn käytössä maakaasun käytössä maksetaan täysimääräisesti sen tuotannon aiheuttamat ympäristö ja terveyshaitat tuulivoima ja muut uusiutuvat energiamuodot eivät tarvitse latin latia yhteiskunnan tukea eivät latin latia

tänään on puhuttu paljon yritystuista ja rintamalinjat kai menevät suunnilleen niin että osa haluaa karsia vaikeassa taloudellisessa tilanteessa yritystukia osa niitä puolustaa koska pitää niitä tärkeinä

arvoisa puhemies

toimiessanne asuntoministerinä te ministeri vapaavuori teitte enemmän energiatehokkuuden edistämiseksi kuin yksikään ministeri ennen teitä ja toistaiseksi teidän jälkeen

mielestäni yritystukia kannattaa ensisijaisesti kohdentaa alkupäähän siis siihen vaiheeseen kun kehitetään uusia tuotteita tekniikoita ja palveluita tutkimus ja kehitystukeen innovaatioiden kaupallistamiseen ja käyttöönottoon uuden teknologian kehittämiseen ja elinkeinojen uudistamiseen

ja nyt kun te olette aloittanut energiapolitiikasta vastaavana elinkeinoministerinä minulla on vankkumaton usko että te tartutte energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksiin myös muilla yhteiskunnan sektoreilla

toinen kohdentamiskysymys koskee sitä missä määrin vastuu uuden taloudellisen tuotteliaisuuden kehittämisestä voi olla julkisella sektorilla ja kuinka paljon yksityisen sektorin pitää siinä olla mukana

sillä tavalla että energiatehokkuus ei budjetissa näy juuri lainkaan ja sen kuuluisi näkyä

mutta yksi olennainen ero on siinä että siellä uusista yritysinnovaatioista yksityinen sektori ja yksityiset pääomasijoittajat kantavat selvästi suuremman vastuun kuin täällä suomessa

siellä myös valtio tukee innovaatioita ja yrityksiä niin kuin täällä suomessa mutta yksityiset pääomasijoittajat ovat siellä vahvemmin liikkeellä

hyvä kysymys on se mikä on sellainen innovaatio mikä on sellainen uusi ajatus johon julkisen sektorin kannattaa antaa tukea ilman että löytyy yksityistä pääomasijoittajaa joka on valmis laittamaan euroakaan siihen samaan ajatukseen likoon

arvoisa puhemies

monissa pikavipeissä on tähtitieteelliset vuosikorot ja on viitteitä siitä että aika heppoisin ehdoin niitä käytännössä myönnetään myös sellaisissa tilanteissa joissa välttämättä ei ole harkittu likimainkaan loppuun asti todellisia seurauksia

edustaja hemmilän aiemmassa puheenvuorossa toistui ihan tarpeeton vastakkainasettelu tuulen ja biomassan välillä

tiedän että olette tätä asiaa pohtinut hyvin tarkkaan ja mielelläni kuulisin teidän näkemyksenne siitä aiheuttaako taantuma nyt lisää tarvetta miettiä uudelleen tätä pikavippien säätelyä

tuulella on aika vinha oppimiskäyrä eli kun asennetaan paljon uutta tuulivoimakapasiteettia niin sen kustannukset tulevat tulevaisuudessa vielä merkittävästi alas

tuulivoima on täysin päästötön siitä ei aiheudu pienhiukkaspäästöjä kuten vaikka hyvin tarpeellisen kotimaisen biomassan käytöstä energiantuotannossa ja tuulella on myös hyvin merkittävä vientipotentiaali

mutta kun katsotaan vähänkään pitemmälle tulevaisuuteen kaikissa vähäpäästöisen energiatalouden skenaarioissa tuulivoiman osuus tulee kasvamaan sekä suomessa että maailmanlaajuisesti erittäin merkittäväksi

kun mennään vuosisadan puoliväliin niin tuulivoima on yksi tärkeimpiä sähköntuotantotapoja maailmanlaajuisesti sattumoisin aurinkovoiman ohella eli tuulivoimalla on huikea potentiaali pitkällä aikavälillä

jotta suomi voi kansakuntana olla vahvoilla tässä globaalissa kisassa tuulivoimateknologiasta ja maailmanmarkkinoista niin kyllä silloin meidän kannattaa olla varhain liikkeellä

edustaja sipilä ja edustaja karimäki puhuivat aiemmin erittäin hyvin nettomittaroinnista josta on saatu hyviä kokemuksia muun muassa kaliforniassa erinomainen kustannustehokas tapa edistää uusiutuvan energian hajautettua pientuotantoa

me tarvitsemme demonstraatiotukea niille uusiutuvan energian tekniikoille jotka ovat niin uusia ja niin varhaisessa vaiheessa kaupallistamista että ne eivät omilla voimilla pärjää

tähän tulee löytää riittävät varat

ja jos ja kun olemme lähivuosina sellaisessa tilanteessa että käydään vilkas keskustelu elvyttämisestä siitä mihin mahdollisia elvytysvaroja kannattaa kohdentaa niin silloin kannattaa pitää mielessä kotimainen uusiutuva energia

liikkuva poliisi taas on sanonut että liikenneturvallisuuteen tarvitaan jatkossa uudenlaista ajattelua ja menetelmiä

kuntien liiken nevalvonnan valmiuksia parantamalla voidaan puuttua muun muassa risteysonnettomuuksiin jotka ovat kevyen liikenteen onnettomuuksissa merkittävässä roolissa

olen itse puhunut siitä että joitakin tieliikennelain pykäliä muuttamalla voitaisiin parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden asemaa liikenteessä ja turvallisuutta siinä ohessa

samoin silläkin että alkolukko velvoitettaisiin ottamaan käyttöön kaikilla rattijuopumuksesta tuomituilla voitaisiin liikenneturvallisuutta parantaa

ensimmäinen vaara on se että sitten viime tingassa kun ne päästötavoitteet ovat jo ovella hätäpäissään tehdään joitakin äkkiratkaisuja ja äkkiratkaisut lähes poikkeuksetta tulevat kalliimmiksi kuin sellaiset ratkaisut jotka punnitaan ja tehdään hyvissä ajoin suunnitellen

mutta toinen todennäköisempi vaihtoehto on se että jos liikenne ei omaa rooteliaan hoida ja sysää vastuun päästöjen vähentämisestä jonnekin muualle niin sitten laskut ovat sitäkin kautta suurempia

maatalous on suomen oloissa se suurin liikenteen ulkopuolella oleva päästösektori joka siis on eun päästökauppajärjestelmän ulkopuolella

jos maataloudessa joudutaan vähentämään päästöjä vielä reippaammin sen takia että meiltä päättäjiltä puuttuu rohkeus puuttua liikenteen päästöihin niin en usko että maatiloilla ollaan siihen tässä maassa kovinkaan tyytyväisiä

samalla tavalla kun meillä on valtion ja kunnan taloudessa rahabudjetteja päästöbudjetti ohjaa meidän päätöksentekoamme muistuttaa mihin meidän pitää päästä ja auttaa meitä mitoittamaan toimenpiteet riittävän suuriksi

yksi mahdollisesti aika nopeastikin vaikuttava tapa vähentää liikenteen päästöjä paljon erilaisia mahdollisuuksia

bussiliikenteelle dieselistä perittävän valmisteveron palautus auttaisi bussiliikennettä nousevien polttoainekustannusten paineissa

hallitusohjelmassakin mainittu yhtenäinen joukkoliikennelippujärjestelmä tarkoittaisi sitä että samalla lipulla pystyisi liikkumaan missä päin maata tahansa sekä paikallisliikenteessä että pitkän matkan joukkoliikenteessä

ehkä viimeisenä nostaisin esiin vielä ajatuksen paikannukseen perustuvista tienkäyttömaksuista joilla voitaisiin yhtä aikaa vähentää liikenteen päästöjä ja kerätä liikenteeltä valtion kassaan varoja nykyistä huomattavasti reilummalla tavalla